on ikävää että nuorisomme peruskunto on laskussa

pakkoa sunnuntain aukioloon ei saa olla

tähän huolestuttavaan trendiin olisi kiinnitettävä isoa huomiota jo aiemmin kuin varusmiespalvelukseen ollaan tulossa

rajamäki on maalaillut täällä kauhukuvia julkisen sektorin alasajosta ja tuottavuusohjelmastakin

uhkakuvana on että kärsijöiksi joutuvat lapset nuoret ja vanhukset kun kuntien on etsittävä säästöjä myös koulutus ja hoivapalveluistaan

aluehallinnon uudistuksen onnistumisen mahdollisuudet ovat hyvät

arvoisa puhemies

valtion talouden ongelmiin ei ole löydettävissä yksiselitteisiä ratkaisuja vaikka opposition taholta on näin annettu ymmärtää

julkista hallintoa sekä hyvinvointipalveluiden tuottavuutta on lisättävä jotta palvelut voidaan järjestää myös väestön ikääntyessä

nasi se on seuraava puhujan edustaja

selvää on myös se että ilman rakenteellisia uudistuksia ja muutoksia hallintokoneistomme ei pelitä uudistuvassa maailmassa

kaikille ei sunnuntain aukiolosta varmasti ole kovin suurta hyötyä ja uhkana on että joissakin tapauksissa liikkeitä menee uuden lainsäädännön myötä nurin mutta näin on mennyt myös muuna aikana

kansantalouden kestävyyden kannalta on selvää että julkinen sektori ei voi varata suurinta osaa työikäisistä omiin tehtäviinsä

nopeasti käynnistyvät hankkeet tuovat helpotusta työllisyystilanteeseen vain hetkellisesti

onko tosiaan niin että nykyajan sdp ei näe julkisen ja yksityisen sektorin talouden kestävyyttä enää tärkeänä

tärkeintä on kuitenkin uudistaa aukiolosääntelyä niin että se vastaa mahdollisimman hyvin yksittäisten kuluttajien matkailubisneksen ja kaupan elinkeinonharjoittajien tarpeita

kannustavat toimet työllistymiseen uudelleenkouluttamiseen ja aikuiskoulutukseen ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden työllisyystilannetta ajatellen

vastaavasti on tuettava entistä vahvemmin uusien yritysten syntymistä

nykyaikana monelle sunnuntai on viikon ainoa päivä jolloin aikaa jää ostoksien tekoon

yrittäjyyden tueksi tarvitaan reipasta byrokratian alasajoa aloituskynnyksen madaltamista ja erityisesti nuorille suunnattua yrityskasvatusta ja koulutusta

arvoisa puhemies

somalian rannikkovesillä risteilee tällä hetkellä lähes maailman joka kolkalta tulleita aluksia jotka pyrkivät saamaan paikallisen merirosvouksen kuriin

tarkoituksena on turvata somaliaan lähetetyn humanitaarisen avun perillepääsy ennen kaikkea ruokakuljetukset

samoin kuin kaikissa sotilaallisissa operaatioissa joihin suomi osallistuu on tässäkin yhteydessä oikeutettua pohtia kustannus ja hyötynäkökohtia

arvoisa puhemies

en ymmärrä tuota ed

se on kallis hinta maksettavaksi kolmen kuukauden läsnäolosta vaikka olemmekin erittäin vaarallisella merialueella

arvoisa puhemies

palvelusektorimme ei nykylainsäädännön puitteissa pääse kehittymään haluamallaan tavalla toimintaympäristön haasteiden ja asiakkaiden tarpeiden pohjalta

olen samaa mieltä puolustusvaliokunnan lausunnon kanssa siitä että kustannustehokkaampaa olisi pysyä operaatioalueella esimerkiksi kuuden kuukauden ajan kun nuo siirtymäkustannukset ovat iso menoerä kokonaiskustannuksista

liikennepolitiikasta olemme yhtä mieltä että sen pitää olla pitkäjänteistä mutta siitäkin varmaan olemme yhtä mieltä että se ei voi olla pitkäkestoista

nykyinen pinta alarajoitusten poikkeuslupien ja vaihtelevien aukiolojen sekamelska on omiaan sekoittamaan niin kuluttajan kuin kauppiaan pään

sehän on aivan liian pitkä

tältä osin syvä toive on että nuo hankkeet joita viedään eteenpäin toteutettaisiin merkittävästi lyhyemmällä aikataululla

suomi tukee somaliaa eun kriisinhallintaoperaatioiden kautta sekä kehitysyhteistyöprojekteissa että kriisinhallinnassa maalla ja merellä

on tietenkin tärkeää samalla turvata lähikauppojen asema ja yrittäjävetoisten kauppojen mahdollisuus pitää liikkeensä suljettuina kauppakeskuksissa ainakin yhtenä päivänä viikossa

saattaa olla että ulkopuolella isojen kauppakeskusten oleville yrittäjille ei sunnuntain aukiolosta välttämättä ole kaikille hyötyä

tärkeintä on kuitenkin uudistaa tätä aukiolosääntelyä niin että se vastaa mahdollisimman hyvin kuluttajien ja kaupan elinkeinojen harjoittajien tarpeita

uusien aukioloaikojen työllisyysvaikutuksista on monenlaista ilmaa mutta joidenkin arvioiden mukaan esitys tuo toteutuessaan parituhatta henkilötyövuotta lisää kaupan alalle

on tärkeää että riskeistä huolimatta suomi osoittaa kansainväliselle yhteisölle halunsa toimia yhteisen turvallisuuden nimissä ja estää afrikan mantereen konfliktien leviämistä laajemmalle

todella merkittävää on myös se että kaupan alan työmarkkinaosapuolet pam ja suomen kaupan liitto kannattavat sunnuntaiaukiolon laajentamista

uusi laki on siis työntekijöidenkin hyväksyttävissä

arvoisa puhemies

se kohentaa kaupunkikeskustojen kiinnostavuutta ja kilpailukykyä ostoskohteena suhteessa taajamien reunamilla sijaitseviin liikekeskittymiin

niiden kääntäminen tukevasti positiiviseen suuntaan ei ole kuitenkaan helppo tehtävä eivätkä tulokset ole nähtävissä hetkessä

kuulossa tai ymmärryksessä täytyy olla vikaa jos oppositio kertoo että tällä puolella salia ei ole ymmärretty pitkäaikaistyöttömyyden ongelmia

korjausliikkeet ovat tarpeen sillä tulevaa talouskehitystä on lähes mahdoton ennustaa eikä tulevan kriisin mahdollisuutta voi sulkea pois

mielestäni tällaiset tapaukset joissa taustalla on päihderiippuvaisuus mielenterveysongelma tai joku muu sairaus pitäisi ohjata hoitoon

arvoisa herra puhemies

miten arvoisa ministeri te tuolla ministeriössä olette pohtineet tätä ongelmaa

varmasti näin on kuten ed

oppositio kritisoi hallitusta muun muassa säästötoimien ja taloudellisten uudistusten vääränlaisesta kohdentamisesta

harmaata taloutta on ja sitä pitää kitkeä mutta sitä ei varmasti saada kitkettyä kokonaan koska sitä on joka puolella maailmaa ja tulee olemaan jatkossakin valitettavasti mutta pienentämisen varaa varmasti on

arvoisa puhemies

hallitus on paiskonut hartiavoimin töitä suomen ja sen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi

tämän työn tulokset alkavat vähitellen näkyä

maailmantalouden epävarmuus kuitenkin jatkuu joten tarvittavia toimenpiteitä on mitoitettava ja toteutettava aina tilanteen mukaan

rouva puhemies

tällä hetkellä suomen talouden alijäämä on yksi euroalueen pienimmistä ja julkisen talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimet ovat hyvässä vauhdissa

myös laajamittaisia kuntaliitoksia tarvitaan lisää jotta kuntien elinvoimaisuus ja asukkaiden laadukas elinympäristö taataan

samalla kun valtion ja kuntien tehtävänjakoa selkeytetään vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta täytyy säilyttää samalla organisaatiolla peruskunnalla

kuntien yhteisövero osuuden korottaminen kansaneläkemaksun alentaminen verotulomenetysten kompensointi ja kiinteistöveroprosentin korottaminen ovat auttaneet kuntataloutta pysymään jaloillaan

suomen kannalta on erittäin tärkeää ettei infrastruktuuri petä alati kiristyvässä kilpailutilanteessa

toimintamenojen kasvua on onnistuttu hillitsemään connor antaminen kasvuaan ole onnistuttu